rakennusliiton toisen puheenjohtajan kyösti suokkaan mukaan urakoiden siirtyminen mahdollisimman halvalla saataville alihankkijoille usein ulkomaalaisille on huonontanut rakennustyön tasoa ja vienyt työt suomalaisilta yrittäjiltä

tämä selvitetään arvoisa puhemies vielä

varsin dramaattisia yksittäisten pienten yritysten edustajien selvityksiä olen saanut kasvoista kasvoihin kuunnella kun he toteavat ettei ole mitään mahdollisuutta pärjätä esimerkiksi näitten virolaisten firmojen kanssa jotka kiertävät niin palkat sotu kuin veromaksutkin

se on tosi ikävä tilanne

kaikki merkit viittaavat nyt siihen että politiikka on palaamassa politiikkaan

arvoisa puhemies

tämän rakennusliiton toisen varapuheenjohtajan kyösti suokkaan mukaan suomalaiset pörssifirmatkin ketjuttavat työnsä niin monille alihankkijoiden alihankkijoille että ketjujen loppupäässä työehdoilla ei ole enää mitään tekemistä suomen säädösten kanssa

sosialidemokraatit haastavat vaihtoehtobudjetillaan erityisesti kokoomuksen ja keskustan miksei myöskin vihreät ja rkpn

en nyt ole todennut tai ehkä olen kerran täällä salissa todennut ääneen että toivon mitä hartaimmin niin sanotun yhteiskuntasopimuksen syntymistä että kyllä se olisi sen pienemmän kivun ja säryn väärtti

meidän eduskuntaryhmämme valmisteli poikkeuksellisen varhaisessa vaiheessa oman vaihtoehtonsa päälinjat pääkohdat

eli yhteenvetona arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on oikean suuntainen mutta hyvin vaatimaton kun se koskettaa pelkästään

yleensä vaihtoehto on tehty joulukuussa varsinaisen valtion tulo ja menoarvion päätöskäsittelyssä ja totta kai näin nytkin tehdään tarkennettuna

ylä lyly sokos rangaistus ja näitä sakkorangaistusrahoja eikä tee niistä mitenkään todellisia

hämmästelin aikanaan sitä että ek elinkeinoelämä sitten omassa kokouksessaan otti sellaisen kannanoton että nyt ollaan tekemässä viimeistä tupoa ja sen jälkeen siirrytään tämmöisen paikallisen sopimisen kulttuuriin

ymmärrän näin että työmarkkinajärjestöt eivät ole näissä neuvotteluissa saaneet työnantajilta ja tuskin sitten hallitukseltakaan tukea

nyt ei enää riitä hyssälöinti yleisellä tasolla siitä kuinka mukamas kaikki ovat niin hyvinvointivaltion puolustajia kun kerran näin ei käytännössä ole

se oli äärimmäisen epäpsykologisesti tehty

minua iltapäivällä harmitti se että niin moni porvaripuolueen kansanedustaja lukematta meidän vaihtoehtobudjettiamme ja tutustumatta siihen esitti täällä karkeuksia pinnallisuuksia älyllistä epärehellisyyttä

toivon tätä

me haluamme vahvistaa ostovoimaa kuntaverotusta keventämällä ja asumistukea parantamalla

olemme ajaneet kuin jalkapalloleijonat indeksikorotuksia niin että ne maksettaisiin eläkeläisille kaksi kertaa vuodessa poikkeuksellisen suuren hintojen nousun vuoksi

myös meidän demarien lapsi ja perhebudjetti on reilu ja perheystävällinen ja me pidämme vaalilupauksemme korottaa lapsilisiä jo ensimmäisestä lapsesta

arvoisa puhemies

olen tehnyt parhaani sen eteen että suomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa olisi entistä parempi olla ja oppia

olen tuntenut aitoa tekemisen iloa voidessani kunnianhimoisena sivistyspoliitikkona jättää myös oman jälkeni koulutusjärjestelmämme kehittämiseen

minulle on käsittämätöntä se että porvarit ovat päässeet julkisuudessa niin vähällä koskien vanhustenhoidon resurssien laiminlyömistä

työmme oikeudenmukaisemman koulutuspolitiikan koulutuksen paremman saatavuuden ja korkean laadun edistämiseksi on edennyt kahdessa vuodessa aika paljon

vaikka hallitusohjelma on koulutuspolitiikan osalta mielestäni oikein hyvä ei sitä tehtäessä voitu ennakoida kaikkea

se ei tosin ole yksin rahakysymys vaan kysymys on koko terveydenhoidon kuntatason palveluketjun uusimisesta uutta työnjakoa yhteistyötä yliopistollisen sairaalan suuntaan työkiertoa palkitsevuutta hyvästä työstä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

myöskin vaatimuksemme maksuttomasta päivähoidosta saa nyt budjetissa ensimmäisen stepin askeleen

siksi käynnistin lainsäädäntövalmistelun hallitusohjelman ulkopuolelta koulujen työrauhan turvaamiseksi kuitenkin vahvalla kasvatuksellisella otteella

pyysin noin puolitoista vuotta sitten opetushallituksen pääjohtajalta ja hänen esikunnaltaan asiantuntija arviota mitkä olisivat järkevät toimet mitä tehdä tilanteen korjaamiseksi

arvoisa puhemies

sain opetushallituksen pääjohtajalta viime vuoden kesäkuun viimeisellä viikolla neljän viiden liuskan muistion toimenpide esitykseksi

tämä oli tärkeä puheenvuoro jonka ministeri sinnemäki käytti ja olen teidän kanssanne aivan samaa mieltä tästä suomalaiset versus ei suomalaiset

siltä pohjalta opetus ja kulttuuriministeriössä johdollani virkamiehet käynnistivät valmistelutyön jossa tämä opetushallituksen esitys laajeni merkittävästi ja se syveni merkittävästi

näitä kuivuri koskimestyä viiden minuutin aikarajan jo puoli kahdeksan tukea

koulujen työrauhaa ei turvata kuitenkaan pelkällä kurilla

koulujen yhteisöllisyyttä vahvistetaan lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja osallistumista muun muassa koulujen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan

tältä osin nyt ehkä tämmöinen syventävä tieto vielä tuohon ministeri sinnemäen puheenvuoroon

samalla oppilaiden vastuuta vahingonteoista selkeytetään koulun kasvatuskeskustelun asemaa vahvistetaan ja jälki istuntoon liittyvää lainsäädäntöä tarkennetaan

samanaikaisesti nyt työrauhalain kanssa eduskunta saa käsiteltäväkseen myös oppilas ja opiskelijahuoltoa koskevan hallituksen esityksen joka tulee merkittävästi parantamaan toisella asteella olevien opiskelijoiden terveyspalveluja

laki muuttaa perus ja toisen asteen opetusta koskevaa lainsäädäntöä ja tuo luokkiin niin uskon tiedän tunnen oppimisrauhaa osallistumista sekä opettajille paremmat välineet puuttua häiriökäyttäytymiseen

kyse ei ole kurista vaan kouluyhteisön pelisääntöjen selventämisestä oppilaiden mukaan ottamisesta ja koulussa työtään ja opintojaan suorittavien paremmasta viihtymisestä

suomalainen peruskouluhan on ollut menestystarina

tahdon tässä lähetekeskustelussa korostaa erityisesti koulujen järjestyssääntöjen merkitystä

pidän tärkeänä että lain eduskuntakäsittelyssä voitaisiin vielä vahvistaa ja kirkastaa koulussa yhdessä tehtävien järjestyssääntöjen merkitystä

niiden suunnittelussa tulee olla mukana koko koulun henkilökunta oppilaat ja vanhemmat

ajattelen niin että edustaja sarkomaankin peräämä koulurauhan julistus ja muu voisivat olla osa tätä koulujen järjestyssääntöä

nyt käsiteltävä paketti tuo konkreettisia keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen mutta ennen kaikkea sen tarkoitus on tuoda oppilaille mahdollisuuksia osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja taata hyvinvointia

arvoisa puhemies

koulu on mielestäni paikka jossa kohdataan ehkä ensimmäistä kertaa erilaisuutta joudutaan toimimaan ryhmänä ja luovimaan oman ja muiden näkemysten aallokossa

tästä pisa tutkimuksesta nyt tässä yhteydessä se että sen viestit ovat huolestuttavia mutta kuitenkin kannattaa nyt muistaa että meillä on edelleen euroopan paras peruskoulu täällä suomessa

näillä eväillä tästä työstä tehdään nyt helpompaa niin työtä ohjaavalle opettajalle kuin koulun henkilökunnalle ja oppilaille

reilu vuosi sitten hyväksyttiin uusi peruskoulun tuntijako nyt valmistellaan uutta opetussuunnitelmaa

arvoisa puhemies

olen saanut sellaisen neuvon että tärkein asia sanotaan joko puheen alussa tai lopussa ja nyt sanon lopussa

minä itse toivoisin näin että siinä yhteydessä kun mahdollistetaan tämä oppiaineiden rajat ylittävä yhteistyö se nimenomaan myöskin toteutuisi vahvasti matematiikan ja äidinkielen kohdalta jotka ovat avaintaitoja nyt ja tulevaisuudessa

tässä edustaja anderssonin puheenvuorossa tuli tärkeitä näkökulmia

olisin itse asiassa kantamassa aivan samaa huolta mutta ehkä vielä laajemmin kun tätä hallituksen esitystä nyt olen käynyt lävitse

itse en nyt tätä kuria ja järjestystä nostaisi ykkösasiaksi ehkä sillä tavalla kuin saarakkala sen teki vaan itse pitäisin tärkeämpänä tätä työnteon kunnioittamista ja arvostamista läksyjen antamista niitten tekemistä niitten valvontaa kotona ja sen kunnianhimotason riman asettamista vähän nykyistä korkeammalle niin opettajien kohdalta niin oppilaiden kohdalta kuin lasten vanhempienkin kohdalta

ja kiitos myöskin kollegoille sivistyspoliittisen ministerivaliokunnan ministereille jotka edustivat siis hallituspuolueita joissa kahteen kolmeen otteeseen tätä lakikokonaisuutta on käsitelty

arvoisa puhemies

nämä laskennalliset säästöthän eivät siis yksittäisinä rahasummina nyt ole ihan mahdottoman suuria puhutaan muutamista miljoonista euroista

kalmari kritisoi sosialidemokraatteja ja vasemmistoliittoakin siitä että olemme arvostelleet nyt kiviniemen hallitusohjelmaa ja edellistä hallitusta siitä että se nyt ei ole kaikkea mahdollista kaikkein pienituloisimpien hyväksi tehnyt

nekin ovat sinällään isoja lukuja

nämä tulevat jo tehtyjen säästöjen leikkausten päälle ja näitten yhteiset kumulatiiviset vaikutukset ovat todella rajuja

kun esimerkiksi itse tunnen edelleen vapaan sivistystyön kentän tosi hyvin niin olisin ehdottomasti vaatinut hallitukselta syvällisemmän analyysin siitä mitkä näitten esitysten taloudelliset yhteisvaikutukset ovat

ja tiedossani on se että tämä johtaa vapaan sivistystyön kentällä kansanopistoissa työväen ja kansalaisopistoissa ja muissa hintojen nostamiseen opetusryhmien uudelleenarviointiin ja niitten alueelliset vaikutukset tasa arvovaikutukset ovat tosi isoja

nyt taas on sitten yksi iso vaara se että kun olemme voineet olla ylpeitä esimerkiksi meidän vapaan sivistystyön koulutuksen laadusta asemasta ja määrästä niin kohta emme voi olla siitäkään

mutta katsomme tätäkin nyt sitten sivistysvaliokunnassa uskoakseni tarkan lasisilmän kautta mitä voimme sitten tehdä mutta päävastuuhan on tietysti hallituspuolueiden edustajilla että heräisikö heidän omatuntonsa nyt

olen ollut kansanedustajana sen verran pitkään että olen eri yhteyksissä ollut käsittelemässä jo aiemmin näitä kaupan aukiolokysymyksiä ja minun semmoinen yleisorientaationi ei ole muuttunut yhteiskunta on muuttunut varmaan minäkin toivottavasti monissa asioissa olen muuttunut ja joutunut myöskin muuttamaan aiempia kantojani

asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan

tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja täällä jo kehuttiin edustajia nimeltä mainiten

hallituksen tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion parhaat osathan ovat sellaisia joita sosialidemokraatit ovat esittäneet viimeisen vuoden ja kahden aikana omissa vaihtoehtobudjettiesityksissään

en nyt toista nimiä ehkä lisäisin nyt kun kuuntelin edustajien sarkkinen ja hänninen puheita että upeita asiantuntijoita upeita edustajia enkä nyt itse asiassa tätä henkilöstöasiaa enää käy lävitse

erityisen tärkeänä nyt pidän että hallitus liikahtaa tässä telakkateollisuusasiassa siihen suuntaan kuin olemme aiemmin joulukuussa omissa esityksissämme ehdottaneet

se missä liike on liian vähäinen on tämä työttömyyden raju lisääntyminen joka on koskettanut meidän nuoriamme

mutta se miksi halusin tulla tänne suomen arvokkaimmalle puhujalavalle johtuu siitä että olen sosialidemokraatti olen demokraattinen sosialisti mutta tunnistan itsessäni joissakin asioissa myöskin arvokonservatiivin

siis olennainen kysymys on hyvät kollegani se synnytetäänkö nyt suomeen uusi rakennetyöttömien sukupolvi

oho

tämä on sellainen

asia mikä on jäänyt tähänastisessa laajassa keskustelussa liian vähälle huomiolle on se että tämä nuoria erityisesti koskettava palvelujärjestelmä on halvaantunut lisääntyneen työttömyyden mutta myös vähintään yhtä paljon valtion tuottavuusohjelman ja eri organisaatioita koskevien uudistusten seurauksena

duunarimies seisoi siinä haalaripuku päällä ja kaksi lasta oli hänen housunlahkeissaan ja siellä luki

käytännössä tämä on näkynyt siten että kasvava joukko nuoria mutta myöskin pitkäaikaistyöttömiä on syrjäytynyt työvoima ja sosiaalipalveluista

minulla on nyt vähän sentyyppinen käsitys että ei nyt ihan sillä tavalla kuin ehkä silloin toivottiin ja ajateltiin että se on monille ostospäivä ja vähän sitten muutakin

mutta oli mielenkiintoista kuulla tämä edustaja essayahin näkemys siitä miten euroopan parlamentissa konservatiivipuolueista löytyy sentään joissakin asioissa joku älli ja viisaus

työvoimapolitiikan määrärahoja jopa vähennettiin viime vuoden talousarviossa vaikka jo edelliskesänä oli ilmeistä että vaikeuksia on tulossa

kun käytit ilmaisua että on hienoa että on tämmöinen yhteinen kulttuurinen vapaapäivä johon edustaja kontula myöskin hienossa puheenvuorossaan viittasi olen aivan samaa mieltä

jo aiemmassa debatissa otin esille tämän työpoliittisen aikakauskirjan tämän vuoden julkaisun jota nyt lainaan vähän analyyttisemmin

arvoisa puhemies

nyt kun edustaja kurvinen piti varsin hyvän puheenvuoron mielellään sitä kehuu ja haluan ottaa kantaa yhteen asiaan jonka hän otti esille

ehkä tässä se olennaisin tuli sanottua

minustakin on tärkeä tämä perusopetus paremmaksi tämä pop projekti

käytitte esimerkkiä siitä miten kokin on hyvä osata vieraita kieliä vieraita kulttuureja

politiikan vaatimatonta reaktiota tämä koskee nyt siis porvarihallitusta voinee pitää jopa yllättävänä muutamaa taustatekijää vasten

kannattaisi muuten kirjoittaa se sinne mietintöönkin auki

mutta se murheenkryyni nyt ministerin puheessa ja hallituksen toiminnassa koskee ammatillista aikuiskoulutusta

myöskin heille esimerkiksi kielitaito on tärkeä myös kulttuurien ymmärrys

tosiasia nyt vain on se ministeri grahn laasonen että kokoomus saa näppylöitä tarpeettomasti kun puhutaan lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä

te ette maininnut sitä puheessanne ollenkaan ja hallitus on nimittänyt tämän massiivisen aikuiskoulutustyöryhmän jolta nyt ei ole vielä tullut mitään

oecd on tuoreessa suomen työvoimapolitiikkaa koskevassa arviointiraportissaan todennut työvoimapolitiikan aktiivimenojen tason alhaiseksi suhteessa työttömyysturvan menoihin

lapsella pitää olla luovuttamaton oikeus opiskelu ja työrauhaan

se nimittäin on modernia sivistysajattelua ja toivon että myöskin te ymmärrätte ja näette tämän asian jonka mielestäni edustaja kurvinen erinomaisesti toi puheenvuorossaan esille

tästä on kysymys

no tämä on ollut siis porvaripolitiikkaa miten työllisyyttä työvoimapolitiikkaa suomessa on hoidettu

heitä oli siellä myöskin paikalla ihanan tyytyväisiä ihmisiä

on suorastaan noloa ajatella miten vihreät ja hämmästelen myöskin keskusta on antanut niin armottomasti periksi kokoomuslaiselle politiikalle joka ei ole koskaan ollut oikeasti kiinnostunut aktiivisesta työvoimapolitiikasta

tämä tilasto josta yritin ottaa suuremman kopion kuvan aiemmin kertoo sen että suomi on tässä oecd tilastossa jumbosijalla yhdessä belgian ja itävallan kanssa

eikö näin

häviämme kirkkaasti monin kerroin kuusiseitsemänkertaisesti ruotsille espanjalle puolalle portugalille meksikolle norjalle korealle japanille kreikalle ranskalle saksalle ja niin edelleen

no nyt tämä panostus nuorisotyöt tömyyteen tässä yhteydessä varmaan marginaalisesti tätä tilannetta muuttaa mutta ei sitä kokonaan korjaa

arvoisa puhemies

on ollut ikävä sosialidemokraattista työvoimaministeripolitiikkaa joka asetti rohkeampia tavoitteita ja rohkeampia työkaluja